tätä samaa mallia ollaan kauppaamassa myöskin suomelle näitten tulevien eduskuntavaalien jälkeen elikkä leikataan pienituloisten ihmisten toimeentulosta

saattaa näinkin olla mutta en minä näe kyllä oikeaksi sitäkään että laajennettaisiin tätä sitten kovin paljon koska esimerkiksi laajentamisessa liikekiinteistöihin ja infran rakentamiseen täytyy olla aika tarkkana sillä täytyy muistaa että pitäähän valtion jostain myöskin verotuloja kerätä

herra puhemies

heiltä on yritysriski tätä kautta häivytetty kokonaan ja yritysriski siirretään pienituloisille kansalaisille jotka joutuvat sen joko sosiaaliturvan leikkausten muodossa tai veroina sitten maksamaan ja pankit ja pankkien omistajat tästä tulevat hyötymään

siinä sulo vilen osti halvalla kun halvalla sai mutta valtiolla näyttää olevan semmoinen omistajuuspolitiikka että valtio myy halvalla ja ostaa kalliilla

mitä tulee sitten tähän vuokra asuntotuotantoon yleensä niin kyllä minä haluaisin nähdä sen että valtio ottaisi nyt viimeinkin ohjelmaansa myöskin korkotukilainan omavastuukorkojen alentamisen sillä tänä päivänä ne eivät kerta kaikkiaan ole kilpailukykyisiä ja vuokra asuntoja ei rakenneta

kun tätä taustaa miettii tässä ei kyllä voi tulla muuhun tulokseen kuin siihen että kansanvalta ei kyllä selättänyt rahavaltaa vaan kyllä siinä kävi päinvastoin

kun meillä on puutetta vuokra asunnoista suurissa asutuskeskuksissa on huutava pula vuokra asunnoista ja samalla kymmeniätuhansia rakennustyöntekijöitä on työttömänä ja yhä useampia työttömyys uhkaa niin kaiken järjen mukaan pitäisi käyttää kaikki keinot jotta vuokra asuntotuotanto saataisiin kunnolla liikkeelle

vasemmistoliiton eduskuntaryhmä tulee yksityiskohtaisessa käsittelyssä esittämään muutosesityksiä muun muassa hätäkeskusten toimintaa koskevaan kohtaan

me näemme että nykyinen hätäkeskusuudistus ei palvele niitä tarpeita mitä on alun perin ajateltu päinvastoin se vaarantaa kansalaisten turvallisuutta

mitä tulee tähän seinäjokioulu ratahankkeeseen niin kyllä valtiolle kuuluvat radan rakentamiskustannukset eikä niitä voida esimerkiksi valtionrautateille vrlle siirtää

tämän johdosta tulemme esittämään että hätäkeskusuudistus keskeytetään ja annetaan nykyisin toiminnassa olevien hätäkeskusten jatkaa ja katsotaan asia uudelleen

se ei tule olemaan kestävä ratkaisu ja siinä mielessä tässä on nyt tietenkin hyvä että työt siellä jatkuvat mutta ratkaisu valtion taholta on virheellinen

valtiovarainministeri unohtaa kyllä että suomessa on satojatuhansia joilla ei ole ostovoimaa ja se johtuu tietenkin siitä että sosiaaliturva on jäänyt pahasti jälkeen

näin ollen näemme että myöskään tänä päivänä ei ole perusteltua että suomi lähtee mukaan lainaamaan latvialle rahaa koska itsekin joudumme lainaamaan oman budjetin katteeksi

sielläkö se nyt se suurin ongelma on näillä pienituloisilla ja sieltä pitää saada se raha kun sen sijaan ette esitä esimerkiksi varallisuusveron uudelleen käyttöönottoa joka kohdistuisi suomen rikkaimpiin ihmisiin

lisäksi latvian taloudessa tavalliset kansalaiset joutuvat erittäin tiukan talouskurin kohteeksi mikä heikentää myöskin latvian mahdollisuuksia selviytyä yleensä näistä lainoista

se on teidän erityisessä suojeluksessanne mutta pienituloisiin ihmisiin te olette valmiit kohdistamaan lisäveroja

on nähtävissä jo että kun kreikalla on kova talouskuri niin kreikan pääministeri käy täällä jo pyytämässä lisäaikaa velkojen maksuun ja on selvästi nähtävissä että kreikka ei selviä niistä veloistaan vaan todennäköisesti kreikka joutuu velkasaneeraukseen

se on se porvareitten oikeudenmukaisuus

tähän samaan asiaan liittyy myöskin se että myös irlanti on jo pyytänyt korkojen alennuksia ja helpotuksia ja on selvää että myöskin irlannin kohdalla joudutaan uusiin järjestelyihin

se on pääsyyllinen köyhyyteen ja tähän asiaan ei ole tulossa sentinkään korjausta työmarkkinatukeen näille jotka ovat pudonneet tästä ansiosidonnaisesta työttömyysturvasta

näistä voi tulla suomelle varsin kalliit laskut kuten jo silloin kun näitä alun perin esitettiin varoitimme että näillä niskalenkeillä mitkä valtiovarainministeri sai markkinavoimista ei tästä selvitä vaan suomalaiset veronmaksajat joutuvat näitten niskalenkkien maksajiksi

samoin myöskin muut sosiaalietuudet on useita sosiaalietuuksia joihin ei ole tehty minkäänlaisia korjauksia edes ensi vuoden budjetissa

ja kun nyt näyttää että työttömyys on kasvamassa niin ihmettelen että rakennustuotantoon ei tämän voimakkaampia toimenpiteitä ole suunnattu

näin ollen tämä latvialle esitetty laina tulee hylätä

herra puhemies

lisäksi eilen julkistettiin tutkimuksia jotka tänään ilmestyivät tällaisilla lehtiotsikoilla

perusturva ei riitä edes kohtuulliseen kulutukseen perusturva rapautuu ja köyhien määrä kasvaa ja perusturva ei riitä elämiseen

ydinvoimaa puolustavat porvarit ovat pitäneet suurta ääntä metsäteollisuuden tilasta ja syyttäneet vasemmistoliittoa siitä että olemme hylänneet työläiset

elintarvikealan työnantajat vaativat kymmenentuntisia työpäiviä kuusipäiväistä työviikkoa

herra puhemies

kun hallitus ilmoitti myöntävänsä kahdelle uudelle ydinvoimalalle luvan niin seuraavana aamuna stora enso ilmoitti kahden varkaudessa sijaitsevan paperikoneen alasajosta

tätä taustaa vasten on varsin merkillistä että esimerkiksi tässä lisäbudjetissa ei ole mitään sellaista mikä todella parantaisi kaikista pienituloisimpien ihmisten asemaa vaikka hallitus ja ministerit täällä vakuuttavat kuinka paljon ja kuinka erinomaisesti hallitus on tällä hallituskaudella toiminut ja hoitanut pienituloisten asiaa

omistajakapitalistit ovat lopettaneet kokonaisia paperitehtaita ja syyt jotka julkisuuteen on ilmoitettu ovat olleet muut kuin energiapula

vastatkaa ministeri

työmarkkinatuki laahaa jäljessä pahasti samoin toimeentulotuki

näin ollen vain tämä takuueläke on ainut voi sanoa myönteinen asia joka on nostanut tämän perusturvan sille tasolle että sillä voi käytännössä jollain tavalla tulla toimeen

sellutehtaat tuottavat energiaa yli oman tarpeen ja kolmen sellutehtaan lopettaminen on vähentänyt puuhun perustuvaa energiantuotantoa suomessa

herra puhemies

lisäksi ammattikorkeakouluille tarvitaan lisää rahoitusta ja siitä meillä on myöskin oma lausumaesitys

se varmasti vähensi salakuljetusta ja kotipolttoa mutta kokonaiskulutus nousi varsin jyrkästi ja näin ollen kyllä tällä hinnalla ja saatavuudella on siihen erittäin suuri merkitys

siinä mielessä on oikein että alkoholiveroa korotetaan sillä ne haittavaikutukset ovat kasvaneet ja erityisesti tämän suuren hinnanalennuksen jälkeenhän nämä haittavaikutukset tulivat erittäin selvästi näkyviin ja kasvu oli todella jyrkkä

ydinvoimaa perustellaan sen kotimaisuudella

uraani tuodaan rikastettuna ulkomailta eli polttoaine on tuontitavaraa

kun nyt nostetaan alkoholiveroa niin se tulee vaikuttamaan kulutukseen

työmaalla on esiintynyt rikkomuksia ettei työntekijöille ole maksettu edes sopimusten edellyttämiä vähimmäispalkkoja ja rakennusvirheitä on jouduttu useissa kohdin korjaamaan jatkuvasti

minä ihmettelen miksi ei alkoholin mainontaan puututa

tämä kysymys on loppuunkäsitelty sitä seuraa kysymys edusti herra puhemies

vaikka meillä rakennettaisiin tuplasti uusia ydinvoimaloita se ei estä kansainvälisiä metsäyhtiöitä rakentamasta paperikoneita kiinaan tai johonkin muuhun maahan tai sellutehtaita etelä amerikkaan

tuloerot ovat kasvaneet

tämän eron aiheuttaa se että tähän alhaisempaan ikään on laskettu myöskin kaikki ne vammaiset jotka eivät koskaan vammasta johtuen ole pystyneet työelämään vaan ovat joutuneet vamman johdosta eläkkeelle heti nuorena

esitän kysymyksen valtiovarainministeri kataiselle

nyt onneksi ovat hävinneet vaatimukset viinien myynnin sallimisesta myös ruokakaupoissa ja tämä on hyvä kehitys että edelleenkään tätä saatavuutta ei lisätä vaan mielestäni kyllä pitäisi mieluummin mennä toiseen suuntaan ja erityisen huolestunut olen nimenomaan alkoholin mainonnasta

hallituksen puolesta tätä linjausta on tuettu ja vaadittu malttia työntekijöiltä

mitä te tarkoititte tällä sanalla

silloin kun suomessa liityttiin euhun ja eechen meille kerrottiin että suomen paperiteollisuus nostaa jalostusastetta

se kohdistuu nuoriin mielikuvamainontana ja näin ollen lisää erityisesti nuorten alkoholinkäyttöä ja siitä se syöksykierre sitten helposti alkaa

arvoisa pääministeri onko tämä kohtuus ja oikeudenmukainen linja palkankorotusten ja veropolitiikan osalta

suomesta viedään bulkkitavaraa edelleenkin eikä ole mitään näkyvissäkään että suomessa paperin jalostusastetta nostettaisiin

minun mielestäni suomessa energiantuotannon pitää pohjautua hajautettua energia tuhoa hajautettu energiatuotanto hajautettuun energiantuotantoon jossa käytetään kotimaisia raaka aineita

hallituksen esitys ensimmäiseksi lisätalousarvioksi nuorisotyöttömyyden poistamiseksi on kuin havunneulanen muurahaispesässä

kun ydinvoimaa puolustetaan että se on kotimaista ja polttoaine tuodaan ulkomailta yhtä hyvin voidaan sanoa että maakaasu on kotimaista energiaa

tässä on kyllä silloin myöskin varmasti tällä työn raskaudella rasittavuudella sekä henkisellä että fyysisellä puolella vaikutuksensa tähän että palomiesten keskimääräinen elinikä on noin paljon alhaisempi kuin muissa ammateissa toimivilla

ja jos eivät ole niin mitä aiotte tehdä jotta kaikki omaishoitajat olisivat samalla viivalla koko maassa eikä suuria poikkeuksia olisi

elikkä tässä on tämä suhde

herra puhemies

mielestäni tämä asia voidaan korjata ja se pitää korjata niin että siirrytään ammatilliseen eläkeikään palomiesten kohdalla ja sitä tässä lakialoitteessani esitän

mutta meillä on edelleenkin muutamia ongelmakohtia lähinnä tämä pitkäaikaisasunnottomuus jota ei ole pystytty ratkaisemaan

se merkitsee pitkää päivää useimmiten kotona lisätöissä

eikö tämä kasvata eriarvoisuutta

uusia asuntoja on kylläkin tullut mutta näyttää siltä että edelleenkin pitkäaikaisasunnottomuus on lisääntymässä ja samoiten kehitys ja vaikeavammaisten kohdalla tämä tarve on vielä huomattavasti suurempi kuin mitä nyt pystytään rakentamaan näillä varoilla

emme voi hyväksyä myöskään sitä että hyvätuloisille nostetaan palkkoja prosentuaalisesti paljon enemmän koska se antaa esimerkiksi euroina vielä huomattavasti korkeammat palkankorotukset

vasemmistoliitto ei tällaista palkkalinjaa hyväksy mikä nyt myöskin tätä taloa koskee

ja mikä pahinta hallitus ei edelleenkään puutu yhteen suurimpaan köyhyyden aiheuttajaan elikkä työmarkkinatuen ja peruspäivärahan korotukseen

edelleenkin hallitus jättää nämä ryhmät ilman tasokorotusta ja tämä on yksi suuri syy joka aiheuttaa tässä maassa köyhyyttä

hallituksen linja näyttää olevan että sillä ei ole tarkoituskaan puuttua siihen ihmisryhmään joka on joutunut syrjään

tilaajavastuulakia olisi ehdottomasti ja pikaisesti tarkastettava ja samalla nostettava niitä sanktioita nythän ne ovat aivan naurettavat verrattuna näitten yritysten liikevaihtoon

näyttää jopa siltä että joidenkin ihmisten pysyvälle köyhyydelle ja osattomuudelle on hallituspuolueiden poliittinen hyväksyntä